tämä kunnissa nyt ollut kysely joka on siis eri kuin tämä edustaja lohen mainitsema kysely siitä mitkä ovat ne selvityskumppanit toki siitäkin on ehkä jokunen kunta antanut vastauksia koski nimenomaan tähän kuntarakenneuudistukseen liittyvää sote uudistusta joka siis on nyt ollut kunnissa vastattavana

myöskään sopimukseen liittyvä julistus ei muuta asiaa vaan päinvastoin alleviivaa sopimuksen ongelmallisuutta

yksi mielenkiintoinen kysymys siellä oli se onko uudistuksen ja sen toimeenpanon aikataulu kannaltanne sopiva

siis joudutaan erikseen julistamaan että tämä ei tarkoittaisi yhteisvastuuta ja sitä että ottaisimme huolehdittavaksemme toisen eu jäsenmaan taloudellisia vastuita

löysä rikosoikeuspolitiikka on synnyttänyt pikkurikollisten vapaasäädyn joka voi rangaistuksitta ryöstellä pieniä kauppoja kantamalla varastamiaan tavaroita ulos yksinäisen ja syystäkin peloissaan olevan kassatyöntekijän edestä

sopimus tosiasiallisesti edellyttäisi eun perussopimusten muuttamista jotta se voitaisiin solmia eun piirissä

arvoisa puhemies

kauniita sanoja hallituspuolueitten edustajilta ja ihan rakentavaakin mutta ottakaa huomioon että koko ajan kuntakenttä elää

nämä rikolliset jos sattuvat joskus jäämään kiinni voivat naureskellen repiä poliisin kirjoittamat sakkolaput koska lakia on äskettäin huononnettu niin että maksamattomista poliisisakoista ei enää joudu sakonmuuntovankeuteen

tällä hetkelläkin esimerkiksi omassa kaupungissa meillä teetetään kuntaliitosselvitystä joka tähtää siihen että saadaan selvitys valmiiksi huhtikuussa ja toukokuussa sitten ratkaisut jos niikseen on

se on se viesti joka meiltä lähti kurikasta tänne isolle kirkolle mutta nyt vain sitten odotetaan ministerin reaktiota

lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvonnassa perustuslakivaliokunnan kuulemilla asiantuntijoilla on tosiasiassa suuri merkitys valiokunnan kannanottoihin ja näin on nytkin

sitä selvitystä tekee ensisijaisesti teuvan kunta joka kuuluu suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään ja teettää erikseen kauhajoen kaupungin ja kurikan kaupungin kanssa ja kurikan kaupunki on ihan eri seutukuntaa

mielestäni on hienoa että hallitus on reagoinut tähän samaan epäkohtaan johonka perussuomalaiset kiinnitti vaalikauden alussa huomiota

perustuslakivaliokunnan tehtävänä on perustuslainmukaisuuden valvonta

valvonnan tarkoituksena ei ole kuitenkaan vain tehdä havaintoja vaan tarvittaessa toimenpiteisiin ryhtymällä varmistaa että asiat sujuvat niin kuin niiden pitäisi

te kiristätte näillä valtionosuusleikkauksilla nyt esimerkiksi teuvan kaltaistakin kuntaa tosi raskaasti

olemme täällä toisaalla vaaliohjelmassamme myös halunneet yleisesti kiristää kriminaalipolitiikkaa ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että kyllä oikeudenhoidon tila on sellainen asia mistä me emme voi ruveta tinkimään

tässä olisi nyt paikka esimerkiksi ottaa vinkistä vaarin ja nopeasti joko lykätä tätä selvitysvelvollisuusasiaa tai sitten panna vauhtia tähän sote lakiin mikä vaikuttaa tosin tietysti aika

meillä on kauhea epätietoisuus mikä se teidän mallinne on ja nyt te lykkäätte kuukaudella näitä vähäisiäkin tiedon rippeitä ja sitten te täällä sanotte että te maalailette

koettakaa te värittää se meidän hahmottelemamme kuva mutta kun te ette pysty siinä se on se ongelma

tali merkeistä

jos on niin että vankeinhoitoon tarvitaan lisää rahaa eli käytännössä vankipaikat lisääntyvät niin sitten meidän pitää sitä määrärahaa sinne myöntää

on siis esitetty lausuntoja että tämä oikeusperusta saattaa olla ongelmallinen mutta siihen ei nyt varsinaisesti haluta ikään kuin ottaa kantaa

täällä synny asia lähetetään hallintovaliokuntaan käyty keskustelua varten esitellään päivystyksen kuudestoista asia kuin minusta ehdotetaan siellä pitää sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskustelu päättyy tai siellä täällä susia ja kevyet

se ei ole mikään itsetarkoitus mutta onhan se hullunkurinen tilanne jos eduskunta joutuu rikollisten edessä miettimään että meidän pitää panna pantarangaistukset tai antaa heidän tosiaan repiä nämä sakkolaput ilman seurauksia että me emme vain voi mitään asialle koska rahat on loppu

esimerkiksi ongelmana ollut kansallisen toimivallan vähittäinen siirto taas toisaalta eulle ja sen suhde perussopimuksiin on jäänyt myös tällaisten havaintojen ja epäkohtien toteamisen tasolle

lähetekeskustelua varten ystävänpäivän seitsemäntoista asia voi mennä ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskusteluun tähtäsi lähetetään liikenneviestintävaliokuntaan käyty keskustelua varten yhtenä päivänä kahdeksastoista sija poiminut ehdotetaan siellä kävi valtiovarainvaliokunta keskustelun pää pitäisi löytää valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten ystävänpäivä on yhdeksästoista sija voi minusta ehdotettaisi eläytyvän sosiaali ja terveysvaliokuntaan keskusteluun epätoivoiselta

ilman kokonaisarviointia seurauksena väistämättä näyttäisi olevan että suomi saatetaan tilanteeseen jossa se ei ole enää perinteisessä mielessä täysivaltainen

vaikka täysivaltaisuus nähdään myös kansainvälisen toimivallan käyttämisenä ei tällaisen toiminnan kautta syntyvällä oikeussäätelyllä ole suomalaisiin palautuvaa hyväksymistä

asia lähetetään suoraan ettei työvaliokuntaan käyty keskustelua varten ystävänpäivän kahdeskymmenes asia kuin minusta erotetaan siellä ja valtiovarainvaliokuntaan keskustelun päähinettä sillä että valtiovarainvaliokunta on käyty keskustelua varten esitetään päiväys kahdeskymmenesensimmäinen asia kuin minusta ehdottaa että asia näytetään työelämän tasa arvovaliokuntakeskustelu on päättynyt tai siellä pitää työelämän tasa arvovaliokunta käyty keskustelua varten esitellään päivän naisten toinen asia voimme tehdä tätä asiaa löytyvän työelämän ja tasa arvovaliokuntaan keskustelun pelätyn siellä töitään tietämättä sadun valiokunta lähetekeskustelua varten ystävänpäivän kortit kolmas asia voi mennä ostoehdot että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelua tarvitaan sillä että valtiovarainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivän kahdesta neljäs asia kuin verotetaan sillä että valtiovarainvaliokuntaan keskustelun tärkein asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan käyty keskustelua varten esitellään päivät ovat viides asia kuin enemmistö ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaankeskustelun tai siellä tehdään valtiovarainvaliokuntaan käyty keskustelua varten esittää päivä kahdesti kuudes asiat poimienius teiltä että asia lähetetäänlakivaliokunta on keskustelun tähän hintaan mutta tämä oli

myös eduskunnan suostumus on todella tälle hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymiselle ja hallituksen esityksessä ehdotetun julkistuksen antamiselle tietenkin tarpeellinen ja niistäkin tulisi päättää kahden kolmasosan määräenemmistöllä

lähetekeskustelua varten tilapäisesti korkka seitsemäs asiat poimienius ehdotetaan siellä työtään talousvaliokuntaa keskustelua käytiin ja meidän viestimme

arvoisa herra puhemies

niin siinä kävi kuin pari viikkoa sitten hallituksen kuntauudistusta ja lähipalveluiden turvaamista koskevan perussuomalaisten välikysymyksen esittelypuheenvuorossa totesin

tämä hallituksen päämäärätön ja loputtomalta tuntuva laukka kohti maalia on mahdollista vain jos pelipallo jalasta on karannut jo ajat sitten

vastuulliselle oppositiolle ei jää tällä hallituksen itsensä paaluttamalla aikataululla muuta vaihtoehtoa kuin tyrmätä hallituksen linja vähintäänkin hätiköintinä ja tässä asiassa muuten valtaosa erilaisista sosiaali ja terveydenhuollon kunta alan ja ylipäätänsä yhteiskunnan asiantuntijoista on meidän perussuomalaisten kanssa samaa mieltä

hallitus kiistää sen että se olisi tietoinen valinta mutta toinen vaihtoehto on sitten se että tässä yksinkertaisesti hallituksella eivät vain eväät riittäneet viedä tätä uudistustaan jota niin kovasti ovat itselleen hamunneet maaliin asti

siinä mielessä perussuomalaisilla on ollut nyt erittäin rakentava linja että olemme tietysti halunneet nykypohjalta jatkaa kuntakentällä eli valtionosuuksilla tukien kuntia olisi meidän mielestämme voitu mennä eteenpäin mutta emme ole toisaalta mitään laatikkoleikkejä lähteneet leikkimään

olisi nyt sitten toivottavaa että tässä oppositiopuolueet otettaisiin mukaan tähän uudistukseen ja etenkin perussuomalaisilla on valmiuksia vaikuttaa

arvoisa puhemies

toisin sanoen suurkuntahanke on siis hallituksen ensisijainen tavoite ja kaikki muu on alisteista sille

perussuomalaisten vaihtoehto tälle hallituksen linjalle on että kuntien valtionosuuksia ei leikata säästetään mieluummin muualta kuin peruspalveluista

ajan oloon pienimmät tehottomimmat tai ikärakenteeltaan haastavimmat kunnat kyllä liittyvät suurempiin kuntiin kunhan kuntaliitoksesta annetaan kunnon porkkanarahat ja lähipalvelut luvataan taata lähipalvelulailla

sitä paitsi se todellinen kuntauudistus tehdään kunnissa kun perussuomalaiset rynnivät valtuustoihin ja murskaavat kuntiin vuosien saatossa syntyneet hyvä veli verkostot jotka ovat kupanneet kuntien elinvoimaa jopa fataalilla tavalla

mitä sitten tulee tähän yksityistämiskeskusteluun sdpllä on ollut vuosia aikaa kunnissa estää muun muassa vanhustenhuollon ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille mutta mitään ei ole tapahtunut

hallituksen rakennepaketin ehkä keskeisin tai eduskuntaa tänään puhuttavin asia on ollut vanhustenhuollon tulevaisuus ja ei ollenkaan ole kyllä vähäpätöinen asia tämä seikka sillä ainakin omasta mielestäni tilanne on kyllä se että meillä on tarvetta jatkossa laitospaikoille yhä kasvava tarve koska vanhusten määrä lisääntyy monilla paikkakunnilla kymmenillä prosenteilla lähivuosina

päinvastoin nyt vähennetään kuntien omia laitospaikkoja koko ajan ja samat palvelut ostetaan sitten yksityisiltä palveluntuottajilta esimerkiksi aluksi pienyrittäjiltä ja lopulta sitten isoilta kansainvälisiltä suuryrityksiltä kun myydään ulos ne yritykset

en ymmärrä sitä päinvastaista ajattelua mistä löytyvät ne korvaavat paikat näille vanhuksille jotka ovat siellä jonossa tulevaisuudessa

ainakin oma tulkintani on se että esimerkiksi sdp joka suureen ääneen täällä julisti vanhuspalvelulain jälkeen että nyt asiat ovat kunnossa on huomannut sen että hoitajamitoituksia ei olla saamassa kuntoon kunnissa ja nyt näiden hoitajamitoitusten kuntoonlaittamiseen pyritään sillä että laitospaikkoja vähennetään jolloinka ikään kuin hoitajia on sitten suhteessa hoidettaviin nykyistä enemmän

ja kun olemme tienneet että hallitus ajautuu tähän tilanteeseen että asioita ei pystytä viemään eteenpäin niin nyt sitten olisi se nöyrtymisen aika ja kädenojennus opposition suuntaan että lähdettäisiin yhdessä parlamentaarisesti valmistelemaan tätä koko yhteiskunnan kannalta tärkeää uudistusta

keskustan linja on täällä se että on kotikuntamaakunta malli

vaikka tässä salissa on käyty eu keskustelua eurokeskustelua tänä syksynä paljon niin ihan olennaisia asioita on yhä auki suomen vastuista ja ne jos mitkä liittyvät tähän valtiovarainministeriön pääluokkaan

kunnissa juuri kukaan keskustan kunnallisvaaliehdokkaista ei tästä linjasta puhu siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne myös teidän osaltanne

esimerkiksi euroopan rahoitusvakausvälinettä ervvtä joka meni ehkä vähän niin kuin vahingossa täällä eduskunnassa hallituspuolueittenkin edustajilta läpi eli ei ollut tietoa osalla siitä että korot tulevat niitten varsinaisten vastuiden päälle ja jonain niin nyt teemme tätä näin on lähdetty vivuttamaan

onkin täysin väärin väittää että se laitostaisi itsessään näitä vanhuksia jotka ovat usein muistisairaita eivätkä pärjää sen paremmin tehostetun kotipalvelun kotihoidon kuin muunkaan tämmöisen voisi sanoa avopalvelutyyppisen hoitomuodon piirissä

eli kun aiemmin on sanottu että suomi saa vipuvoimaa eulta niin tuntuu että nyt me annamme vipuvoimaa sinne eulle

kokoomuslaiset ovat tukeneet jo vuosikausia sitä ajatusta että vanhusten tulisi realisoida omaisuuttaan saadakseen näitä hoivapalveluita

ja meillähän on laaja kirjo hoivapalveluyrittäjiä osa on rehellisiä pienyrittäjiä ja sitten on myös voisi sanoa näitä tahoja jotka esimerkiksi eivät välttämättä maksa kaikkia verotulojaan suomeen isompia konserneja jotka pyörittävät tätä vanhuspalvelua ihan bisnespohjalta

eli meillähän on perustuslain velvoite järjestää tietyt palvelut kansalaisille ja jos tätä ervv välinettä nyt lähdetään vivuttamaan niin kuin vakavasti aiotaan niin meidän riskimme kasvavat merkittävästi

täten on tietenkin nähty tässä se markkinarako sillä tilannehan on se että jos näitä laitospaikkoja ei ole kunnan itsensä tuottamina ne palvelut ostetaan yksityiseltä sektorilta

on todella outoa tai voisi sanoa että menee vähän niin kuin lekkeripeliksi jos tätä tukea aletaan verottaa tätä lähti kitee tätä tukea verrata sitten siihen että meillä on annettu vientitakuita yrityksille

ne ovat maksusitoumuspohjaisia ja ne määrittyvät sitten sen mukaan mitä on kunnalla varaa niitä palveluita ostaa

kun on tällaisia takuita annettu niin puhutaan joistain miljoonista euroista kun pahimmillaan sitten puhutaan kymmenistä miljardeista ervvnkin kohdalla

silloin tämä perustuslain tulkinta pitää ottaa ehdottomasti uuteen tarkasteluun ja toivoisin että kun oikeustila oli jo ennestään epäselvä joskaan se ei ehkä ollut muutostarpeessa ervvn osalta ja nyt jos siihen tulee vivuttaminen se alkaa olla jo siinä rajoilla onko kyse enää samasta asiastakaan

mitä sitten tulee yleensä tähän rakennepakettiin talouspolitiikkaan perussuomalaiset ovat esittäneet oman vaihtoehtonsa sitä ei vain osa ole halunnut lukea

meillä on viron mallin mukainen verotus eli jos työllistää lisää henkilöitä eikä nosta osinkoa yrityksestä niin ei tarvitse silloin myöskään maksaa yhteisöveroa

hyvä niin jos näin todella on

mitä kuntauudistukseen tulee perussuomalaiset ovat esittäneet sitä vaihtoehtoa että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto nivotaan yhteen ja meillä on piirikuntamalli olemassa joka on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin keskustalla

en ymmärrä mikä vika siinä on kun se ei tunnu kelpaavan hallituspuolueille mutta vaihtoehto on esitetty ja itse asiassa mitä olen asiantuntijoilta kuullut niin se vaihtoehto minkä perussuomalaiset ovat esittäneet on se vaihtoehto jolla on eniten asiantuntijoitten kannatusta tällä hetkellä tässä maassa

tämä on nyt tärkeää ja toivon että tähän myös tiedotusvälineet tarttuisivat koska täältä on jäänyt väärä kuva myös ministerien toimesta tästä asiasta

toivoisinkin että päästäisiin siltä pohjalta jatkamaan kunta ja sote uudistusta ja nimenomaan puhtaalta pöydältä sillä tämä hallituksen vaihtoehtohan todennäköisesti kaatuu perustuslaillisiin kysymyksiin koska siinä on se piirre että jatkossa jos meillä tulee isäntäkuntamalli meillä on kahden kerroksen väkeä on kahdenlaisia kuntia

ainakaan näillä näkymin perustuslakiasiantuntijat eivät ole päästämässä tätä eteenpäin eli he suhtautuvat tähän kriittisesti

jo edellinen hallitus todennäköisesti kokoomuksen johdolla ajoi laatusuosituksia uusia sellaisia vanhustenhuoltoon

tämä on ollut sillä lailla hämmentävä linjaus että samaan aikaan kotihoitopuolella kehittäminen on ollut täysin kuntien varassa eli siltä osin ohjaus kuntiin on ollut hyvin heikkoa

näin ollen itse miellänkin että kyse on ollut ideologisesta valinnasta jolla on haluttu kunnallisia laitoshoitopaikkoja vähentää mutta samaan aikaan ne samat paikat ostetaan yksityisiltä palveluntarjoajilta tosin vain vähän kalliimpaan hintaan siihen nähden mitä se hoiva sitten on eli yleensä se on vähän kevyempää mitä sillä puolella tarjotaan

nyt täytyy huomioida myös se että hallitus kuitenkin ajaa eteenpäin tätä historiallista sote uudistusta näitten ikävien leikkausten rinnalla ja se uudistus on ihan keskeinen asia palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamisessa koska nyt tuodaan demokraattinen päätöksentekorakenne

tutkimuksethan ovat kertoneet kaikille päättäjille jo vuosien ajan että tämä vanhustenhuolto on voisi sanoa näistä kotimaan kysymyksistä aivan siellä kärkipäässä johon on haluttu lisää rahaa

päätöksenteko on karannut kuntayhtymiin liikelaitoksiin ylikunnallisiin toimielimiin ja näin ollen siellä ne suurimmat ongelmat ovat siinä pääseekö sinne lääkärille

totta kai toimeentulo on tärkeä asia mutta tämä uudistus kuitenkin tuo nyt nimenomaan sen mahdollisuuden että voi sanoa näin että jatkossa meidän sosiaali ja terveyshuollon palvelut ovat juuri niin hyvät tai huonot kuin kansalaiset ja kuntalaiset haluavat niiden olevan koska tämä uudistus tehdään näin

usein alanvaihdon syynä on ainakin tutkimusten mukaan se että työ on liian raskasta se kuormittaa tai koetaan että omaa työtä ei pysty tekemään niin hyvin kuin haluaisi

se on valtaosalla hoitajista se syy ei niinkään palkkaus vaikka sekään ei varmasti ole sellainen etteikö sitä voisi ajatella korotettavan noin hyvästä työstä työstä jota suomi tarvitsee

se mitoitus voidaan määritellä sille hoivayksikölle hoitoyksikölle ja siellä on sitten sisällä eri osastoja on dementikoille ja toisaalta sitten kevyempää hoitoa ja hoivaa tarvitseville omat osastonsa ja se ei ole ongelma tämä mitoitus koska se pystytään kyllä sitten siellä paikan päällä katsomaan että millä osastolla minkäkin verran hoitajia tarvitaan

siksi että muun muassa henkilökunnalle tehdyt kyselyt eri sairaanhoitopiireissä kertovat että koetaan että esimerkiksi vanhainkodeissa on äärimmäisen vähän sellaisia henkilöitä joiden hoitoisuus edellyttäisi kevyempää hoivaa

aina voidaan elätellä tietysti kuntoutustoiveita ja intervallipaikat ynnä muuta

ovat hyviä mutta kuitenkin kunnallisesti tuotettu ympärivuorokautinen hoito ja hoiva vanhuksille puolustaa ehdottomasti paikkaansa ja minun mielestäni sitä ei pidä ajaa alas

toivottavasti se kun jo edellinen hallitus linjasi että samassa huoneessa ei saa olla kahta vanhusta ei kuitenkaan tarkoita sitä että nyt ne mummo ja paappa sitten erotetaan sillä lailla että viereisissä kamareissa sitten ollaan se loppuaika

lupaukset jäivät lunastamatta tällä hallituksen nyt esille tulleella lakiesityksellä joka myöhemmin tulee tänne varsinaisesti käsittelyyn ja siinä se isoin ristiriita tietysti on että ne teot eivät vain kykene täyttämään näitä lupauksia eivätkä varsinkaan niitä odotuksia joita suomen kansalla tätä vanhuspalvelulakia kohtaan oli

tämä keskustelu lähti täällä salissa liikkeelle siitä että edustaja heikkinen korosti tätä omaa vastuuta ja tuotannon

tältä kannalta on ehdottomasti sitä että liikunnan ja muun tämmöisen aktiivisuuden kautta myös saataisiin lisää terveellisyyttä

tämä näkökulma on kyllä tuotava myös tässä esille koska me emme voi ajatella niin että kun meidän elintasomme koko ajan nousee meidän elinajanodotteemme nousee silti meillä menee lisää koko ajan rahaa sairastavuuteen

tavallaan meidän on vihellettävä se peli jossain kohtaa poikki ja nyt kun meillä on tämä taloudellinen tilanne meillä on maahanmuuttajien valtava vyöry tänne kiitos sen että vanhat puolueet ovat hyväksyneet sellaiset kansainväliset sopimukset että tänne voi tulla niin kuin ovista ja ikkunoista niin meillä on nyt tämä tilanne että meidän on tasapainotettava taloutta

mutta me samaan aikaan teemme myös näitä rakenteellisia uudistuksia joilla sitten tulevaisuudessa tämä tilanne saadaan kestävämmälle pohjalle

nämä päätökset eivät ole ideologisia myös on kuultu esimerkiksi meidän hallituksen porvaripuolueilta että he eivät ole mielellään tekemässä näitä leikkauksia

arvoisa herra puhemies

näin ollen on täysin selvää että suomi joutuu ottamaan velkaa enemmän kuin talousarviossa on suunniteltu otettavaksi tai vastaavasti on tehtävä enemmän menovähennyksiä

hallituksen lääkkeet ovat olleet näpertelyä joka samaan aikaan on heikentänyt kasvunäkymiämme entisestään

sellaisessa ei ole kysymys enää suhdanteesta vaan siitä että talouden painopiste on siirtynyt euroopasta mutta etenkin suomesta muualle maailmaan kuten autoritääriseen kaukoitään

meillä on keskitytty saavutettujen etujen puolustamiseen sekä seksuaalivähemmistöjen etnisten vähemmistöjen ja uskonnollisten vähemmistöjen puolustamiseen samoin kuin roistojen olojen parantamiseen

kohta tavallinen ihminen ei uskalla sanoa mitään kun saa pelätä joutuvansa mielipiteistään tilille ja tulevansa eristetyksi jos ne loukkaavat jotakin vähemmistöä joko ihmisoikeusaktiivien tai näihin vähemmistöihin kuuluvien itsensä mielestä

keväällä nähtiin joukkopako hallituksesta kun vasemmistoliitto otti hatkat ja sen perään myös kapteeni katainen heitti pyyhkeen kehään

todellisuudesta vieraantuneet päivystävät ihmisoikeustutkijat eivät omaa kokonaisnäkemystä yhteiskunnasta vaan ovat hyvin pitkälle yhden asian ihmisiä

ymmärtämättömyydessään he eivät tajua sitä että sen reissun päässä on lähinnä amerikkalainen yhteiskunta jossa on kyllä vapauksia mutta jossa jokainen saa toteuttaa itseään ja elämäänsä omilla rahoillaan ja varoillaan

vaikka kataisen sixpack hallituksen alkuperäisestä kokoonpanosta jäljellä on enää seitsemän ministeriä ja suomi laiva seilaa ilman kompassia keskellä talouden myrskyjä uusi kapteeni stubb vakuuttaa alemmilla kansipaikoilla mukana matkustaville kansalaisille kaiken olevan kunnossa

on aivan oikein ja vastuullista vaatia että laiva rantautuisi nyt lähimpään satamaan sillä vuotava paatti pitää korjata

kun kansalaisilta on erilaisissa kyselytutkimuksissa kysytty mistä pitäisi ensimmäisenä leikata kehitysapu on aina kolmen kärjessä mikäli se on yksi vastausvaihtoehdoista

aluksi kun noita koulujen korjausmäärärahoja tuli tässä tutkailtua tarkemmin ja kun tähän pääluokkaan nämä kuuluvat niin hiukan ihmetytti se määrärahatason romahdus homekoulujen korjausavustusten osalta

kehitysapu on kuitenkin myös kansan yleisesti kannattamaa toimintaa eli se on koettu kyselytutkimuksissa tärkeäksi asiaksi kunhan sitä ei verrata mihinkään muihin määrärahoihin kuten vaikkapa vanhustenhuoltoon josta hallitus aikoo säästää muutaman sata miljoonaa euroa

tämä lisää inflaatiota joka syö pienet palkankorotukset ja hyydyttää kotimaisen kulutuskysynnän

mutta sitten heräsi itsellä se kysymys onko tässä nyt kyse siitä että kun pienissä kouluissa usein olisi pientä fiksattavaa voi olla sitä hometta tiettyä kosteusvauriota niin sinne ei halutakaan antaa sitä rahaa vaan halutaan sinne suureen halutaan näitä koulukolhooseja joihinka tulee

kansan käsi on siis karttuisa

kun matalista koroista huolimatta kysyntä tyrehtyy päädytään lopulta deflaatioon joka tarkoittaa hintojen mutta samalla myös omistusten arvojen alenemista

arvoisa herra puhemies